kaiken kukkuraksi tässä suuruuden vimmassa on tulossa vielä semmoisia kuntien pakkoliitoshankkeita ja sote uudistuksia mitä ei edes kehdata tuoda julki ennen vaaleja

sanotaan että hehän menevät sinne vapaaehtoisesti jolloin kysytään tarvitseeko heille mitään sen kummempia vakuutuksia ja oikeusturvaa antaa

eli tämä koko pohja että ajatellaan tulevan jotain kasvua mikä perustuu kotimaisen kysynnän kasvuun on täyttä utopiaa

meidän omassa varjobudjetissamme on esimerkiksi monia muitakin on dieselveron poisto joka auttaa kotimaista kysyntää

sitten ruvetaan miettimään näitä isompia asioita

arvoisa puhemies

itse olen niissä tehtävissä ollut ja tiedän kuinka paljon perussuomalaiset arvostavat rauhanturvatyötä

no jos kuvitellaan että nämä piirit menisivät uudestaan mitä tapahtuisi silloin maakuntarajoille poliisipiirirajoille hätäkeskusrajoille monille muille rajoille sairaanhoitopiirirajoille ynnä muuta

mutta ministeri wallin nyt kun nämä puhdistukset on tehty selkeästi talouspolitiikan sanelemina myös osittain kielipolitiikan sävyttäminä niin missä vaiheessa tämä säästölinja kohtaa teidän rajanne

mimmoinen suomi meillä silloin olisi kädessä eli ruvetaanko tässä tekemään aivan uudenlaista suomea ja kaikki lopulta vain sen takia kun hallitusneuvotteluissa joku puolue on tosiaan ajanut omia etujaan

entä nyt kun näitä alueita uudistetaan alueet laajenevat alueet isonevat ovatko ehdokkaat yhdenmukaisessa asemassa

arvoisa puhemies

ihmettelin tosiaan tätä keskustan uutta linjausta turpeen negatiivisuudesta ja tosiaan edustaja pekkarinen toisti tämän asian vielä uudelleen puheessaan

me olemme täällä kansanedustajia ja meidän pitäisi olla kansan edustajia siis koko kansan kaikkine osaluokkineen yhteiskuntaluokkineen

sen jälkeen hän hyökkäsi tavallaan perussuomalaisia kohtaan aikaisemmasta eduskuntaryhmän linjauksesta vastalauseen suhteen jossa olisimme senaikaiselle tuulivoimalle antaneet pidemmän toiminta ajan ja tukiajan

uusissa vaalipiireissä alueet ovat niin isot että mainonnan merkitys kasvaa huomattavasti mikä tekee sen että budjetit kasvavat ja mikä tekee sen että semmoisilla ehdokkailla ketkä eivät ole niin sanottuja julkkisehdokkaita istuvia kansanedustajia tai tunnettuja muuten on hirveä kynnys lähteä ajamaan kansan asioita kansanedustajana

silloinhan tuulivoimakoneistoja ja myllyjä tehtiin suomessa joten se olisi ollut tämmöinen kotiinpäinveto

tuntematonta lainatakseni

nyt tarttee tehrä töitä eikä etsiä sitä syyllistä

mutta jos ja kun nähdään että on tehty vääriä päätöksiä ne pitää silloin pyrkiä korjaamaan mahdollisuuksien mukaan

se rahamäärä se potti kasvaa niin isoksi että käytännössä tämä uudistus ajaa kokonaisuutta eriarvoisempaan asemaan kuin nykyään

olen ymmärtänyt muun muassa niin että salin vasemmassa laidassa olisi hyviä suhteita sopijajärjestöihin ja nyt pitäisi ruveta yhdessä töihin eikä etsiä sitä syyllistä

tämä tuulivoimatuki on tällä hetkellä todella kallista ja se tulisi muuttaa mahdollisuuksien mukaan niin etteivät nyt rakennettavat myllyt enää saisi semmoista tukea joka vääristää tätä kilpailutilannetta markkinatilannetta yleensäkin ja hankaloittaa kotimaisia energiamuotoja

äänikynnys on eri asia mutta nyt puhutaan taloudesta ja uskoisin että edustaja virtanen esimerkiksi vasemmistoliiton edustajana ymmärtää tämän

kaikki eivät ole tässä yhteiskunnassa hyväosaisia ja myös köyhemmällä vähäosaisemmalla kansalla pitää olla puolustajansa

arvoisa puhemies

muutenkin tuulivoimaan nykytiedon mukaan kohdistuu niin paljon epäselvyyksiä ja negatiivisia asioita että tulisi harkita tuulivoiman muitakin säädöksiä erittäin tarkkaan

perussuomalaiset tulivat eduskuntaan pienemmillä budjeteilla ja ehkä se kuvaa tätä tilannetta ihan hyvin

vähän väliä sitä nostetaan jolloin huomataan että ulkomaanmatkailu lisääntyy ja sitä kautta sitten tulli saisi töitä niin kuin edustaja kataja sanoi

no mikä on sitten kuitenkin se pohja minkä tarvitsee olla koko ajan mielessä

minä olen kirjoittanut aiheesta blogimerkinnän joka on leikkimielisesti nimetty alko ja se käsittelee tätä kuviota ja siinä pohdin sitä että pitäisikö tulla selkeästi kaksi eri veroprosenttia

mutta mitä tämmöisellä uudistuksella on seurauksia se pitää miettiä nyt jo valmiiksi ennen kuin seuraava askel sitten taas tulee ettei tehdä asiaa eriarvoisemmaksi kuin se nyt on

arvoisa puhemies

muistutan tosiaan että edustaja pelkonen on hallituspuolueessa ja ollut näiden päätöksien takana

tällä ravintoloissa paljon pienemmällä veroprosentilla saadaan tosiaan ne kodin haittavaikutukset pienenemään niin kuin edustaja autto sanoi ja myös sillä saadaan työllisyyttä tähän maahan

eli virheet pitää korjata

koska te puratte esimerkiksi tämän epäonnistuneen jätevesiasetuksen ja muut tämmöiset mitkä ovat vuosien saatossa tulleet tehdyiksi

siinä on tietysti omat riskinsä mutta uskon että työllistävä vaikutus on isompi ja jos tätä suomen kansaa mikä ei koskaan tule olemaan täysin raitis saadaan hieman muuttamaan tätä juomakulttuuria mannereurooppalaisempaan suuntaan niin tämä on yksi keino millä se saadaan nimenomaan sinne suuntaan ravintoloihin pois kotisohvilta

tämä lakialoitehan oli jo viime kaudella esillä ja kiitos edustaja kaikkoselle siitä että sinnikkäästi jatkaa tätä työtä mitä viime kaudella jo yhdessä tehtiin

vastaajakaarti on hieman ohentunut mutta pätevyys on silti säilynyt ja uskallan laajentaa aihepiiriä hieman omaan ammattikuntaan elikkä pelastustoimi tulee tähän mukaan ja siellä sairaankuljetus ensivastetoiminta

arvoisa puhemies

tiestön korjausvelka on kasvanut jo usean hallituksen ajan joten siitä ei pelkästään tätä hallitusta voi syyttää mutta te ette myöskään korjaa sitä

tämähän tuli esille tosiaan silloin kun pori jazz pakotettiin muutoksen eteen ja niin kuin edustaja kaikkonen tuossa sanoi jazzeilla ei oikeastaan ikinä ole ollut minkäännäköisiä alkoholiongelmia vaihtuneet

sieltähän saadaan näitten sairaalasiirtojen vähentymisen myötä myös sitten säästöjä mutta myös tämä synergiaetu pelastustoimen sisällä on minun mielestäni huomioitava

ei ole niin liiaksi päihtyneitä ei ole ollut oikeastaan kuvassa lainkaan ja festari on ollut hengeltään vauvasta vaariin

kysymys kuuluukin nyt kuunnellaanko pelastustoimea ja myös sen operatiivista puolta tässä valmisteluvaiheessa riittävästi ja toinen kysymys mikä menisi vähän toiselle ministerille

mutta rataverkostoon liittyen tämä tampereen rantatunnelihan on minun silmissäni kiistanalaisia keskusteluja kuultuani pelkästään tonttipolitiikkaa

no nyt kun tämä epäonnistunut ohjaus tehtiin siellä on ollut ensimmäiset ongelmat ja tämä on erinomainen huono esimerkki siitä mitä nykyisellä tiukalla alkoholipolitiikalla tehdään

kysyisin kuitenkin

onko tässä mahdollista lisätä rataverkoston väyliä ja sujuvuutta alueella

se ei muuta sitä asiaa niin kuin pääministerikin sanoi että päiväkotikin on hyvä paikka kasvamiselle mutta kyllä mielestäni koti on se paras paikka lapselle pienelle lapselle nimenomaan

tämä on oikein hyvä lakialoite sen suhteen että olisi mahdollista ennalta tosiaan sopia nämä riidat mitkä useissa avioeroissa tulevat ja aina silloin suurimpana kärsijänä on lapsi

tämä on tosiaan tämmöinen tieteenala mistä löytyy tutkimuksia oikeastaan sekä puolesta että vastaan ja tämä yleinen hyväksytty näkökanta ei välttämättä ota sitten huomioon niitä toisella puolella olevia tutkimuksia

oikeastaan pitää tässä vaiheessa kiittää sekä eerolaa että kiurua kun näitä avioerotilanteita eri muodoissaan te olette pitäneet ansiokkaasti esillä koko kauden ajan

tasa arvoa edistää se että yhtenäistetään enemmän perheenperustamiskuluja esimerkiksi pienyrittäjien kohdalla

arvoisa puhemies

tehkää jotain konkreettista sen tasa arvon lisäämiseksi älkää pukeko tämmöistä säästölistaa tasa arvon kaapuun

mutta on todettava että ei ole sattumaa että kaikkien puhelimien käyttöohjeissa ja sopimusohjeissa lukee että älä pidä puhelinta korvalla

kaikkia näitä yhdistää huoli siitä miten lapsen asema turvataan jatkossa ja tämä on ensiluokkaista työtä mitä olette tehneet

kuitenkin petovahingot hirvivahingot pysyisivät paremmin aisoissa ja vaikkapa tämä vaelluskalojen kantojen parantaminen hylkeiden ja merimetson metsästyksellä paremmassa kunnossa ja olisi yhteiskunnallisesti parempi jos metsästys pysyisi vähintään nykytilassa ellei jopa into kasvaisi ja tämä taito siirtyisi sukupolvelta toiselle

usein on ohjeet sentistä tai puolestatoista sentistä että tämän lähempänä puhelinta ei saa pitää terveydellisistä syistä

kiitos

näitä on todettu ja ne on piilotettu vain semmoisiin paikkoihin ettei sitä oikeastaan tule edes huomanneeksi

näistä varovaisuusperiaatteista ja näistä tutkimuksista johtuen mitkä kuulostavat ehkä hieman oudoilta ensiarvaamalta näistä syistä olen ollut aktiivinen oikeastaan koko kauden ajan näitten asioitten suhteen sekä liikenne ja viestintävaliokunnassa että sosiaali ja terveysvaliokunnassa ja nostanut näitä asioita esille eri yhteyksissä mihin sen on aina tilanteeseen sopien voinut lisätä

toinen asia on se että kuntien ahdinko suorastaan kasvaa silmissä elikkä sitä kiristetään

tiedän että tietoyhteiskuntakaaren yhteydessä edustaja eloranta on ollut aktiivinen sivistysvaliokunnassa mutta tämä

siellä myös hallitusohjelman kautta tulee perälautakirjaus useaan kohtaan taloustilanteen mukaan

me olemme nyt kaksi ja puoli tuntia suurin piirtein keskustelleet meidän välikysymyksestämme jossa on tosiaan esitettynä viisi kysymystä

olisiko jo niitten aika

tietoyhteiskuntakaaren käsittelyn yhteydessä tästä saatiin oikeastaan yllättävän paljon positiivisia ajatuksia ja lausuntoja liikenne ja viestintävaliokunnan mietintöön

hallituksen isot linjat ovat olleet kuntauudistus sote uudistus ja nyt tämän rakennepaketin sisällöllä puututte kuntien toimiin ja haette kuntien toimista säästöjä

saako kansa sen jo joululahjaksi

kaikki tunsivat tehneensä huomattavasti ja tekivätkin huomattavasti enemmän tämänsuuntaisia havaintoja ja pohdintoja kuin koskaan ennen

se totta kai on mahdollista jos ne kohdennetaan oikein ja tehdään ennalta ehkäisevästi hommia mutta samalla te leikkaatte kuntien valtionosuuksia niin ettei tämä säästö ole mitenkään mahdollista joten kysymys kuuluu

tämän seurauksena kun tämä tietoyhteiskuntakaari saatiin kovan työn tuloksena valiokunnasta ulos käsiteltyä oli useiden henkilöiden useiden edustajien suusta kuultavissa todella suuri pettymys siihen että edustaja eloranta jätti tämän lakialoitteen ikään kuin vetäen maton alta tuolta yhteistyöltä

mikä näistä kolmesta on parhaimmassa tilanteessa tällä hetkellä kun kaikki tuntuu olevan aivan levällään

samaan aikaan tästä budjetista nyt tarkemmin

nyt on ikävä kyllä se pelko että vaikka asia on hyvä niin käytännössä tällä lakialoitteella hankaloitetaan näiden asioiden toteutumista

me haluamme näitten himmeleitten keskellä huomioida sen suomalaisen joka tarvitsee apua hädän hetkellä

sillä himmelillä ei ole merkitystä mikä sen palvelun tuottaa kunhan apua saadaan

arvoisa puhemies

täydennyksenä vielä siihen että toki näitä yksittäisiä tapauksia oli aikaisemminkin että oli hieman liikaa otettu mutta se oli todella harvoin ja nimenomaan näillä areenakeikoilla mikä tämmöinen pikniktapahtuma on

mutta tosiaan tämän omien alkoholijuomien tuonnin kiellon jälkeen tilanne meni jopa niin pahaksi että tiedän henkilöitä käännytetyn portilta liian humalatilan takia

eli otettiin pohjia niin paljon ettei edes päästy alueelle ja tosiaan tämä piknikkonserttihetken tilaisuuden kulttuuritapahtuman tilaisuuden henki on muuttunut

kuten edellä on huomattu tämä on puoluerajat ylittävä aloite pilkulleen samanlainen ja kiitän kaikkia joita tässä on ollut mukana

nyt on aika korjata tämä virhe ja alkoholipolitiikan kokonaisuudistuksen yhteydessä tehtävä tämä korjausliike vaikka edustaja kaikkosen esittämällä mallilla

kun me mietimme nykypäivänä mistä työtä löytyisi suomeen niin on aivan järjetöntä pitää yllä semmoista byrokratiaa mitä näihin pienpanimoihin tällä hetkellä liittyy

tämän hallituksen aikana kokonaisturvallisuus on heikentynyt useilta osin

kiitos

pienpanimo voi myydä tuotteitaan pihalle silloin jos sillä on kauppa sen pienpanimonsa yhteydessä mutta minä en näe mitään järkeä siinä että jostain siivouskaapista tehdään se kauppa sinne laitetaan hyllylle se ketsuppipurkki ja sukkahousut että saadaan byrokratian määräykset täytettyä

tämä hallitus on leikannut poliisin puolustusvoimien rajan tullin pelastustoiminnan sairaankuljetuksen hätäkeskuksen kaikkien toimintaedellytyksiä

porissa on tämmöinen turvallisuuskeskittymä jossa on poliisi pelastustoimi hätäkeskus ja valtakunnallinen hätäkeskusyksikkö

nyt näistä pienpanimoista osa on jo siirtynyt lahden toiselle puolelle koska siellä ei ole tämmöistä kankeata käsittelyä ja verokäsittelykin on erilaista

meidän on siis selkeästi taloudellisestikin järkevä keventää tätä järjestelmäämme ja muuttaa toimintamalleja niin että suoramyyntioikeus ulosmyyntioikeus on mahdollista

tämä todistus tosiaan perustuu ihan teoreettiseen laskelmaan ja monet kansalaiset kokevat tämän kalliiksi ja turhaksi byrokraattiseksi toimenpiteeksi millä ei ole mitään hyötyä

no onhan sillä tietysti joku oma arvonsa ja juuri siitä syystä esitin tätä nettiversiota tuossa debatissa

ministeri lupasi viedä tämän euhun ja siellä pyrkiä muuttamaan meitä sääteleviä lakeja mutta siellä on ehkä vieläkin mahdottomampaa kuin täällä että joku toteaisi että nyt tuli tehtyä moka ja se korjataan

alkoholipolitiikkaa ei voida perustaa siihen mikä on jonkun tietyn ongelmakäyttäjän tilanne vaan tarvitsee käsitellä asiaa yhteiskunnallisesti laajemmin katsoen

on tietynlaiset oluet jotka eivät vain yksinkertaisesti niin sanotusti toimi ilman että siellä on vahvuutta mukana

onneksi nyt tässä kohtaa on suomen eduskunnassa hallitus herännyt omiin virheisiinsä tämän kansalaisaloitteen johdosta mistä kiitän tekijöitä

maku kärsii jos ei se alkoholivahvuus ole riittävä eli tämä nykyinen raja on täysin hatusta tempaistu ja kukkahatusta nimenomaan

meidän yleensäkin pitäisi luottaa enemmän kansalaisiin ja siihen että me pidämme jonkun verran myös naapurinpojastakin huolta

olen itse pohtinut sitä että minkä ihmeen takia just sähkö saa raippaa tässä kohtaa

yleensäkin tämä alkoholipolitiikka on lähtenyt koko aika siitä että kun meillä on alkoholiongelmaisia ikävä kyllä se on totta niin jotenkin yleistetään että joka ikinen suomalainen on alkoholin ongelmakäyttäjä

voihan se sähkö olla vaikka tuotettu talon katolla olleilla aurinkopaneeleilla ja voi olla kytketty täysin pois verkosta jos hyvä tuuri käy ja silti raippa soi

ei tässä ole päätä eikä häntää mutta jonkin suuntaa antavan kuvion kuitenkin tulisi olla sen rinnalla että se on todelliseen kulutukseen verrattavissa

meidän tarvitsee katsoa tosiaan sitä isoa kokonaisuutta ja täällä on hyviä lakialoitteita ollut aikaisemminkin alkoholipolitiikan suhteen esimerkiksi juuri se ravintolassa alkoholin myynnin veron alentaminen

mutta ettei siitä tulisi niitä kuluja niin uskon tosiaan luotan suomalaiseen osaamiseen ja siihen että nettinikkareita löytyy ja he pystyvät tekemään niin yksinkertaisen ohjelman avoimesti nettiin johon omistaja saa syöttää oman rakennuksensa tiedot ja se ohjelma laskee ne tiedot yhteen ja sitten saisi tulostaa todistuksen pihalle

mielestäni se olisi erittäin hyvä ottaa tässä samassa käsittelyssä esille ja pohtia miten se vaikuttaa meidän alkoholikäytäntöihimme